työllistämisen mahdollistaminen ja kasvuun kannustaminen ovat suomalaisen yrityselämän haaste suomalaiset kun haluavat tilastojen mukaan työllistää vain itsensä

yrittämiseen ja kasvuun kannustamista tulisi tukea myös niin että yrittäjä voi työllistää matalalla kynnyksellä huolehtia omasta ja työntekijöittensä osaamisesta ja investoida myöskin omalla rahalla ei suomessa liiankin tavallisella velkavetoisuudella joskin matalan koron aikana se voi olla kannattavaakin

talousnousun aikana on tärkeää saada vahvistettua tasetta myöskin kirjanpitovarauksin jotta voidaan varautua investointiin rekrytointiin ja koulutukseen

bruttokansantuotteen kasvu ikääntyvän suomen palvelujen turvaamiseksi edellyttää sekä työpanoksen määrällistä kasvua että talouden kokonaistuottavuutta ja sitä tämä hallitus on tukenut erittäin vaikeassa kansainvälisessä taantumassa

yrittäjäkyselyjen positiivinen mielipidetulos osoittaakin että hallitus on myös onnistunut tehtävässään myöskin työllisyyden säilyttämisessä bktn romahtamisesta huolimatta

itse haluaisin kysyä sitä mitä on tapahtumassa työterveyshuollolle koska sen rooli nimenomaan uuden terveydenhuoltolainkin sisällä on olennainen silloin kun puhutaan työurien jatkamisesta ja nimenomaan työvuosien lisäämisestä tällä hetkellä

lisäksi jos aiomme työllistää vajaakuntoisia ihmisiä niin meidän pitää pystyä työterveyshuollon tuella ja kuntoutuksen avulla pitämään huolta heidän työkyvystään ja saamaan heidän työolosuhteensa sellaiseksi että he kykenevät siellä työssä aidosti olemaan ja heitä ei sen vuoksi syrjitä

mitä tehdään sille että ihmiset saavat hoidon mahdollisimman nopeasti jotta pääsevät palaamaan mahdollisimman lyhyillä sairauspäivärahajaksoilla takaisin työpisteeseensä

siis nimenomaan aivohalvauspotilaiden sydänpotilaiden ja esimerkiksi selkäydinvammaisten kuntoutus on reumapotilaiden ohessa suomessa hoidettu edelleen erittäin heterogeenisesti eri puolilla valtakuntaa

mutta toivon että saamme näiden erityissairauksien kuntoutuksen tässä maassa vihdoinkin sille tolalle että voimme myöskin mitata kuntoutuksesta saatuja etuja ja vaikuttavuutta

mutta nyt jos mietitään vaan pelkästään tätä reuman tilannetta niin nimenomaan näiden vaikeiden ortopedisten ja kirurgisten leikkausten hoitaminen on nyt se johon meidän pitäisi kaikki voimamme ja resurssit tässä maassa keskittää ja myöskin sen opetuksen ja tiedon siirtämiseen sukupolvelta toiselle

tällä hetkellä tiedämme että somlan lisäksi myöskin lääninhallituksien valvontakoneistot ovat aika työntäyteisiä ja haluaisinkin kysyä etelä suomen läänin terveydenhuollon valvontaresursseista ja niiden riittävyydestä

tällä hetkellä on yhdeksän valvojaa tällä alueella jolla kuitenkin väestöpohja on siinä kahden ja puolen se

miten tällä hetkellä tilanne etenee vai eteneekö se aika

mitä monikkoperheiden vanhempainvapaasta ollaan säätämässä jatkossa jotta sen vanhempainvapaan käyttämisessä väliin ei tulisi jaksoja jolloin äiti tai isä joutuu menemään välillä viikoksi tai kahdeksi töihin

ne loppuivat viime vuonna kesken

arvoisa rouva puhemies

tämä on erittäin hyvä parannus siihen jo aiemmin tekemäämme muutokseen tästä ansaintarajasta mutta ihmettelen ihan samalla lailla kuin ed

kiljunen sitä minkä ihmeen vuoksi suomessa ei saa tehdä työtä sanktioitta niin paljon kuin ikinä haluaa jos kerran voimat ja kyky ja tahto siihen riittävät

muistutan vain nyt ihan tämän salin vasemmalla laidalla istujia että suurin ongelma miksi tätä rahaa ei voitu korottaa oli kyllä se että kolmikantaneuvotteluissa nimenomaan ammattiyhdistysliike vastusti tämän rahan korottamista koska työkyvyttömyyseläkkeelläkään olevat eivät saaneet tienata kuin tietyn määrän pelkästään palkkatuloja eläkkeensä lisäksi

nyt kuitenkin siinä poljettiin niiden ihmisten oikeuksia jotka ovat syntymästään asti olleet vammaisia eivätkä ole kyenneet keräämään päivääkään työeläkettä

toinen asia joka myöskin liittyy tähän on se että nyt kun nämä ihmiset jotka menevät töihin menettävät näitä vammaisetuuksiaan ja

järvet samalla eli viimemainittuun kaikkia hoitotukiaan ja jäävät samalla nyt puhun nimenomaan vaikeavammaisista ilman oikeutta kuntoutukseen vaikka he nimenomaan tarvitsisivat sitä jotta heidän työkykynsä olisi parempi ja kenties vielä parempi kuin työtä aloittaessa

arvoisa herra puhemies

on erittäin tärkeää tukea työllisyyttä varsinkin rakennusalalla paitsi pienten aliurakoitsijoiden työllistämisen turvaamiseksi myöskin kasvukeskusten asuntotuotannon parantamiseksi

lainoitus korkotuki ja takuujärjestelmät yksityiseen rakentamiseen aikarajalliselle vuokra asumiselle ovat yksi hyvä niistä keinoista joita asuntoministerin johdolla tällä hetkellä valmistellaan

asuntoyhtiöissä olevat yhtiölle vuokratuloa tuovat liikehuoneistot ovat hyvä tapa pitää asuminen talossa kohtuuhintaisena ja varautua myöskin talon huoltokorjauksiin

siksi näissä välimuototaloissa olisi itse asiassa hyvä sallia myös muu kuin asuminen tuomaan vuokratuloja yhtiölle jotta esimerkiksi haja asutusalueilla rakennusten liiketiloissa myöskin palvelut voisivat kehittyä palvelemaan ympäristön asukkaita

näitä palvelutiloja voisivat olla esimerkiksi ravintola pesu sauna ja liikuntatilat kampaamot ja niin edelleen

samalla vuokrataso saataisiin pidettyä mahdollisimman alhaalla

kun tässä oli puhe aravarakentamisesta niin täytyy myöskin muistaa että aravalainaa saivat silloin kun ara järjestelmä perustettiin ainoastaan ne ihmiset joilla oli varma työpaikka jotta voitiin tietää että he pystyivät maksamaan lainan ajallaan takaisin

jo silloin näitä ara lainojen saajia olivat nimenomaan pienipalkkaiset julkisen sektorin työntekijät kuten esimerkiksi opettajat ja veroviraston työntekijät

siihen nähden ara laina on muuttanut hieman muotoaan siinä suhteessa että sillä on rakennettu asuntoja nimenomaan niille henkilöille joilla ei oikeastaan ole ollut lainkaan tuloja asumista varten elikkä tulorajat vedettiin jo niin alas että normaali työssä käyvä perhe jäi näiden ara lainojen ulkopuolelle

se mikä on myös hyvä asia niin tässä lakiesityksessä myöskin mahdollistetaan valmiiden ja rakenteilla olevien asuinrakennuskohteiden hyväksyminen valtion korkotukilainoitukseen

niillä lainoilla toivottavasti saadaan nyt seisahtuneet rakennuskohteet rakennettua valmiiksi ja saadaan myös myymättömät asunnot kenties tällaisen tukijärjestelmän piiriin

arvoisa puhemies

kuten täällä tänään on jo moneen kertaan todettukin jatkossa on erittäin tärkeää kehittää työelämää ja ihmisten asennetta työn tekoon ja työn antamiseen

kaikki me tiedämme miksi tulevaisuudessa eläköitymisikää ja työssä jaksamista aktiivieliniän kasvaessa on pidennettävä jotta vain noin yhden lapsen työelämään synnyttäneet suuret ikäluokat voidaan ja on varaa myös hoitaa ilman että palveluja on henkilöstöpulan ja puuttuvan likviditeetin takia pakko leikata tai on tarpeen väsyttää pienenevä työntekijäjoukko eli omat lapsemme tolkuttoman suuren verotaakan alle

kansaa on ajoittain nyt ja tulevaisuudessakin muistutettava edelleen siitä että suuren osan eläkkeistä maksavat aina senhetkiset työssäkäyvät sukupolvet

tosin tänään vähän vaikutti siltä että liiallinen kertominen niin kuin pilaisi sdpn ja ehkä vähän jäsenkatoa potevien ammattiliittojenkin kannatuksennostokampanjaa johon varmaan nämä adressitkin liittyvät

vaikka liikunta onkin yksi tapa yleensä parantaa työkykyä niin täällä salissa huitominen minkälaisella koreografialla tahansa ei kyllä tätä asiaa kuitenkaan pitkällä tähtäimellä pelasta

yksi ajateltava keino voisi olla tukea taloudellisesti työnantajia matalapalkkatuen kaltaisin keinoin myös työkyvyltään madaltuneiden ikääntyvien työntekijöiden työllistämisessä

se tapahtuu paitsi osa aika ja työpankkityöllistämistä tukevilla toimenpiteillä myös työkykyyn tavoitteellisesti ja tutkitusti vaikuttavalla kuntoutuksella jonka toteutuminen onnistuu aidosti työterveyshuollon ja työnantajan tykytoimien avulla vain silloin kun työntekijä ottaa myös itse vastuun omasta työkyvystään

muuten kaikki lomailu viihtymis ja voimistelutoiminta pitkin metsiä poliittisin perustein rahoitetuissa kylpylöissä on pelkkää rahan tuhlausta eikä johda todellakaan haluttuun pitkäkestoiseen lopputulokseen

niin kauan kuin työn tarjoamista pidetään työnantajan harjoittamana riistona ja työntekijää riiston kohteena ei tietyissä varsinkaan matalan koulutuksen töissä työviihtyvyys ja asenne työntekoon muutu

kannustavaa ja työhenkeä parantavaa sitä vastoin on ajatella että on kivaa että joku ihminen tai yhteisö on perustanut työpaikan jolla minä saan palkkaa kavereita ja mahdollisuuden elättää perheeni ehkä koska en ehdi viitsi uskalla tai voi itse ryhtyä yrittäjäksi ja että on kivaa tehdä yhdessä yrityksen menestyksen eteen työtä jotta turvallisin mielin voi luottaa työpaikan säilymiseen

lopuksi herra puhemies ehkäpä työasenteeseen perustuu myöskin se että suomalaisista yrittäjistä suurin osa on pien ja mikroyrittäjiä ja yrittäjät ovat myös haluttomia kasvattamaan yritystään

varsinkaan kilpailuilla palvelumarkkinoilla yrittäjien likviditeetti ei mahdollista moninkertaisesti yli palkansaajien tason menevän yrittäjäeläkeprosentin maksamista

niissä piireissä ei uskalleta ajatella koko eläkeikää mutta ei myöskään surra työssä viihtymättömyyttä eikä haukuta joskus kapeankin leivän antamaan työn kantavaa työnantaja asiakas

muun muassa kaste ohjelma kuntien yhteistoimintojen eri muodot panostus innovatiivisten ja sähköisten sosiaali ja terveyspalvelujen kehittämiseen sekä työn ja opiskelun yhteensovittamiseen muuttavat perinteisiä yksittäisten alueiden toiminta alueita eivätkä suinkaan aina lähipalvelujen suuntaan

herra puhemies

tiukka budjetti kuntataloudessa ohjaakin toivottavasti kuntia ja jokaista työntekijää työ ja toiminta asenteessaan välttämättömään sisäiseen yrittäjyyteen oman työn jatkuvan kehittämiseen sekä alueellisten toimijoiden yhteistyöhön nimenomaan yhteisillä pinnoilla ei toistensa kanssa kilpaillen tai pelkästään rajapintoihin keskittyen

arvoisa puhemies

lasten ja nuorten sekä perheiden peruspalveluihin ja elämän turvallisuuteen tähtääviin toimiin on panostettava jatkossakin niin että lapsiperheiden ja aikuisuuttaan aloittavien nuorten tulevaisuudenuskoa tuetaan konkreettisin toimin

yksinhuoltajaperheiden tukeminen palkkaveroa alentamalla sekä nykyistä aktiivisemmalla harkinnanvaraisella taloustuella ja aktiivisemmalla elatusapujen perinnällä on toteutettava

meidän onkin kehitettävä keinot joilla tähän joskin marginaaliseen perheryhmään osoitetaan täsmätoimia aidosti toiminnan ja rahoituksen yhtenä keihäänkärkenä kuten kaste ohjelmassakin on kirjattu

taantuman syvetessä on heidän tilanteensa entisestään heikentynyt koska myös opiskelupaikan saaneilla ovat harjoittelupaikat vähentyneet ja valmistuminen työttömäksi lisää epävarmuutta tulevaisuudesta

panostuotos ajattelun pitäisi olla julkisella sektorilla ja myöskin yksityissektorilla se pääperiaate mihin kaikki suunnittelu perustuu

valtionosuuksien maksaminen ennalta ehkäisevien terveyttä edistävien ja hyvinvointia lisäävien palvelujen rakentamiseen ja järjestämiseen pitäisi olla tärkeämpää kuin se että valtio maksaa kunnille siitä että asiat ovat mahdollisimman sekaisin ja hoidettavia ja tuettavia on mahdollisimman paljon

arhinmäen puheenvuoron jälkeen päätin tulla tänne puolustamaan tätä osmo soininvaaran nimen saanutta lakiehdotusta

yhdessä oppilaitosten ja julkisen sektorin kanssa voitaisiin aloittaa erilaisille aloille vuoden pituiseksi orientointijaksoksi tarkoitettu koulutus jossa vuorottelevat teoria ja käytännön työ ja johon voisi mennä mukaan myös esimerkiksi varusmiespalvelun keskeytymisen jälkeen

avainasema esine tai aina sillä avainasia julkisen sektorin tulevaisuudenkin tuottavuudessa on se miten julkinen sektori onnistuu rekrytoimaan osaajat jatkossa

näen että tämä on viimeinen semmoinen turvaverkko missä nuori voidaan saada kiinni koska tähän mennessä he jotka eivät enää saa esimerkiksi työmarkkinatukea ja jäävät toimeentulotuelle makaamaan kotiin he saavat maata siellä kaikessa rauhassa ilman että kukaan puuttuu tai välittää tai tekee suunnitelmaa tai mitään muutakaan

työajan hallinta ammatillinen koulutus ja siihen pääseminen työn järjestelyt ja itseohjautuvuus ovat niitä kriteerejä joilla työntekijät julkisellakin sektorilla pysyvät

nuorille vuoden pituinen koulutus antaisi eri aloille työkokemusta ja koulutukseen voisi yhdistää erilaisten kansalaistaitojen kursseja jotka vahvistaisivat nuoren varsinaisiin opintoihin pääsemistä ja elämänhallintaa esimerkiksi ensiapu hengenpelastus hygieniapassikurssi ja niin edelleen

työpäivän tavoitteen ja syyn mennä työhön jatkossakin tulisi olla nimenomaan kuntalaisen ja asiakkaan hyvinvointi eikä pelkästään se että kellokortti leimataan tiettynä kellonaikana

taantuman ja samalla yhteiskunnan toiminnan hidastumisen aikana on oiva aika kehittää uusia nopeasti toteutettavia keinoja ja toimintamalleja jatkuvasti tilastojen mukaan heikommin selviävien suomalaisten tueksi

tämä on nyt kuitenkin sellainen järjestelmä millä toivottavasti saadaan ne viimeisetkin nuoret jollakin tavalla kiinni ja palveluiden piiriin

kiitos l

kuntatyöntekijät voivat työskennellä jatkossa usein erilaisissa organisaatioissa kombinaatioissa yksityisen ja kolmannen sektorin kanssa

edustaja

tässähän on kysymyksessä se että nyt tällä hetkellä tässä on tarkoitus tehdä joka tapauksessa suunnitelma kunkin lapsen tai nuoren kohdalla ja tarkoitus on nimenomaan käyttää harkintaa

toivottavasti niitäkin riittää vaikka työmarkkinoilta ihmisiä lähiaikoina aika paljon katoaakin

tässä sanotaan nimenomaan että tämä ei saa jättää ihmistä inhimillisesti ottaen tyhjän päälle tai toimeentulovaikeuksien varaan

joo tämä harkintapykälä tässä on selvästi olemassa sitä suorastaan suositellaan että kunnat käyttävät

elia ennakoi lääk koitui uutta sekä kykyä ennakoida tilanteita jatkossa

julkisen sektorin työpaikkojen rooli hallinnon ja tuotannon hinnassa on myöskin olennainen varsinkin sosiaali ja terveysalalla jonka osuus julkisen sektorin henkilöstöstä kuitenkin on yli puolet

mutta meidän pitää pitää huoli poliittisina päättäjinä siitä että kunnilla myös tulee olemaan toimenpideresursseja ja toimenpidetahtoa sen lisäksi että he tekevät tämän suunnitelman

valtion työtunnit tai yksityisellä puolella tehtävät työtunnit julkisen sektorin pidemmät vuosilomat sairauspoissaolot kaikki tämä vähentää tällä hetkellä julkisen sektorin tuottavuutta ja kuitenkin se yrittää kilpailla samoista työntekijöistä kuin yksityinen sektori

tällä hetkellä meillä on myöskin tilanne se että me päästämme hyvin herkästi nuoret putoamaan näiden verkkojen ulkopuolelle tai niiden läpi

luulen että kun tästä lamasta olemme nousemassa meillä ihan aidosti on kilpailu niistä työntekijöistä joita täällä suomessa tarvitaan ja pelkkä maahanmuutto ei sitä asiaa pidemmälläkään tähtäimellä korjaa

jos mietitään että tällä hetkellä yksityispuolen tuottavuus on kasvamaan päin mutta julkinen puoli edelleen laahaa jopa miinusmerkkisenä siitä on tehty myöskin selvityksiä mistä tämä johtuu

nyt meidän pitää ehdottomasti pitää huolta siitä että jo siinä vaiheessa kun nämä lapset ovat koulussa kun he ovat viidennellä luokalla neljännellä luokalla meillä tulee myös opetustoimi mukaan tähän turvaverkon rakentamiseen niin että nämä lapset joutuvat jo siellä koulussa kiinni siinä vaiheessa kun nähdään että heillä on lukivaikeuksia tai sosiaalista eristyneisyyttä tai ongelmia tai vaikeuksia

sairauspoissaolot ovat nousseet nimenomaan lyhyet poissaolot ja tietenkin varsinkin naisvaltaisilla aloilla se on tällä hetkellä aidosti ongelma

ja että heidät esimerkiksi voidaan jättää luokalleen käymään luokka uudelleen eikä katsoa läpi sormien ja päästää heitä seuraavalle luokalle lähinnä sen takia että opettaja ei halua enää katsoa heitä toista vuotta

jos ajatellaan että naisvaltaisilla aloilla tarvitaan lisäksi vielä varahenkilöistä äitiyslomilleen niin ei ole varahenkilöstöä poissaoloja varten esimerkiksi lapsen sairauden vuoksi niin ei ole mitenkään ihmeellistä että naisvaltaiset palvelualat ovat vaikeuksissa

jos me siinä vaiheessa saisimme nämä lapset kiinni meillä olisi aika mielenkiintoista seurata myöskin kuinka paljon vähemmän heitä kuuluu sen jälkeen näihin niin sanottuihin reppanoihin jotka eivät oikein kykene elämäänsä hallitsemaan työssä olemaan tai koulua käymään

nimenomaan tämänkin vuoksi olisi hirveän tärkeää se että aidosti mietittäisiin nyt seuraavilla sopimuskierroksilla ja muuallakin miten julkisen sektorin tuottavuutta jatkossa parannetaan niin että se voi myöskin kannattavasti työllistää ihmisiä jatkossa

ja kyllä vanhempien pitää myöskin katsoa peiliin ja miettiä mikä on heidän vastuunsa omista lapsistaan eikä jättää heitä pelkästään yhteiskunnan tukien varaan

arvoisa puhemies

opettajien laatu nimenomaan sekä pedagogisesti että käytännön opetuksessa sietää kyllä vahvistua nykypäivästä

käytännöksi tulisi ehkä muodostaa vuosittaiset strategia ja koulutusseminaarit yhteisinä amkn talousalueen yritysten alojen yliopisto opetuksen sekä ammattikorkeakoulun kanssa

perhehoidon tai minkä tahansa lastenhoitotuen lisäämisen tie on kyllä tässä maassa aika loputon ihan viitaten näihin alkuillan keskusteluihin

näin voisimme suunnitella ja ohjata toimijoiden yhteistyötä ja lukuvuosien aikaisia projekteja työelämän ja opettajien tietotaidon vaatimuksia ja vahvistaa käytännön innovaatioita ja niiden perusteena olevaa teorian ja tutkimuspohjan käyttöä

murrosiässä olevien lasten hukassa olevien vanhempien tukeminen lasten ollessa pieniä tai murrosiän kuohuissa on äärimmäisen tärkeää

ensinnäkään minä en sanonut että toimeentulotuen leikkaaminen on viimeinen tukiverkko vaan sanoin että tämä laki on työkaluna viimeinen tukiverkko koska siinä vaiheessa kun ihminen tulee sinne toimistoon ja hänelle ilmoitetaan hänen kanssaan neuvotellaan siitä että tämä toimeentulotuki vähenee mikäli näihin toimenpiteisiin ei ryhdytä mitä yhteistyössä sosiaalitoimen ja ehkä opetustoimen ja työvoimaviranomaisten ja tämän nuoren itsensä ja hänen omaistensa kanssa tehdään

avointen lapsiparkkien ja matalan kynnyksen neuvolapalvelujen kouluterveydenhuollon ja lapsiperheiden kotipalveluiden resursointi kunnissa on olennaista kun ja jos halutaan tukea vanhemmuutta ja sitä kautta lasten hyvinvointia

koska amk opetus suuntautuu käytäntöön pitäisi myös opetukseen aloista riippumatta sisällyttää johtajuutta työyhteisöpsykologiaa hallintoa sisäistä yrittäjyyttä liiketaloutta ja markkinoinnin perusteita

ylemmän amk tutkinnon ja tarvittavien siltaopintojen kautta saisimme ehkä tällä tavalla myös yrittäjyyteen uskaltautumista yliopistotasolta valmistuneidenkin kohdalla

jos tällaista lakia ei olisi niin tuskin se ihminen edes tulisi sinne sosiaalitoimistoon muuta kuin kuittaamaan toimeentulotuen jostakin ilman että voi edes nähdä virkailijaa ja nyt edes se näkeminen on välttämätöntä

kuoppa juuri sanoi tulisi kannustaa silläkin lailla että sallitaan toimeentulotuen lisäksi pienet tulot

verotuksen uudistamisen yhteydessä vaikka halutaan kaikista vähennyksistä eroon olisi ehkä kuitenkin syytä laskea hyötysuhde sille että lapsivähennykset saataisiin palautettua takaisin huoltajien verotukseen

en sanonut niin vaan sanoin että tälle laille ei enää edes löytyisi asiakkaita mikäli me hoitaisimme lapsemme jo siinä vaiheessa kun heillä on oppimisvaikeuksia tai nähdään että heillä on ongelmia jo ala asteella

kotitalousvähennyksen mahdollistaminen huollettavina olevien lasten määrän mukaan korotettuna silloin kun vanhemmalle maksetaan yksinhuoltajakorotus lapsilisään tulisi myös tukemaan yksinhuoltajien taloudellista selviämistä ja mahdollisuutta saada lisää apua kotiin tarvittaessa

lastenhoito ja perhevapaiden pitäisi olla taloudellisesti samanarvoiset ja kunkin perheen tarpeisiin sopivat ei mitenkään yleisesti vain räätälöidyt

ikävä kyllä näyttää vain siltä että hoitotraditiot ja perinteet sekä laitostuneet työtavat eivät näytä kaikkialla muuttuvan itseohjautuvasti varsinkin kun kunnat säästävät myös henkilöstön yleensä silmät avaavasta lisäkoulutuksesta

tutkimusten mukaan nimenomaan osaaminen ja oman ammatin syvempi hallinta innostavat työhön ja motivoivat työssäjaksamisessa

työssäjaksaminen lyhyiden työstä poissaolojen väheneminen ja työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen estäminen tai siirtäminen ovat olennaiset terveydenhuollon tuottavuuteen vaikuttavat tekijät sosiaali ja terveyspuolella

jotta valtakunnassa raha tulevaisuudessa riittää sosiaali ja terveyssektorilla on julkisten palvelujen tuottavuutta parannettava ja kaikessa mitä kuntien palvelustrategioissa on mikäli niitä edes kaikkialla tehdään kuntalaisen hyväksi

arvoisa puhemies

sotaveteraanien kuntoutuskäytännöt varsinkin tämä uusin tulisi voida pikkuhiljaa siirtää geriatrisen kuntoutuksen manuaaliksi yleisesti perusterveydenhuollossa ja uskon sillä saavutettavan myös aikamoisia säästöjä ja työhyvinvointia myöskin siellä kotipalvelujen ja laitospaikkojen saatavuudessa tulevaisuudessa

arvoisa puhemies

hallitus panostaa ensi vuonnakin aika paljon syrjäytymisen ehkäisyyn muun muassa vankeinhoitoa ja erityisopetusta resursoimalla

haluaisinkin tässä muistuttaa että vankien työllistymiseen vaikuttaa koulutustason lisäksi olennaisesti paitsi päihteettömyys myös asiakasrekisteritietojen ajantasaisuus

se että luottotiedot ovat kunnossa ja esimerkiksi velkasaneeraus on onnistuneesti lopussa ja vankila aikana on hankittu jopa loppututkinto ei vielä riitä jos luottoasioiden asiakasrekisterissä osoite on vielä kymmenen vuotta vapautumisen jälkeenkin keskusvankila

sähköisten rekisterien ja sähköisen tiedonsiirron lisääntyessä on oikeus ja liikenneministeriössä kiinnitettävä vakavaa huomiota rekisterien ajantasaisuuteen jotta vanhentuneilla rekisteritiedoilla ei vaikeuteta yksittäisen kansalaisen elämää

yleensäkin työn hintalappu ja palkat verrattuna talouden yleiseen tuottavuuteen ovat suomessa poikkeavan surkeat verrattuna muuhun eu alueeseen

ehkä talouden tasanne on osaltaan kuitenkin työkaluna kuntarakenteiden ja palvelujärjestelmien sekä niiden rakenteiden uudistamisessa

talouskasvun ja palvelujenkin taloudellisen saatavuuden keskeinen tekijä on edelleen talouden paremmat toimintatavat ja teknologinen kehitys

tuottavuuden kannalta on myös tärkeää että työmarkkinoiden rakennemuutosta ei estetä vaikeuttamalla työsuhteiden solmimista ja purkamista tai rajoittamalla erilaisia työsuhdemuotoja